nykyisin suomalaiset nuoret ovat niin kiinni työelämässä ja tekevät todella pitkiä työpäiviä kellä tällä hetkellä vielä työpaikka on

viime vuosina maailmantalouden ja euroalueen ongelmat maamme heikentynyt kilpailukyky sekä teollisuuden rakennemuutokset ovat asettaneet haasteita suomen taloudelle

samalla tosin menetetään mahdollisuus saada lahjakkaita nuoria valtionhallinnon eri sektoreille ja lyödään muun muassa työurien pidentämistavoitteita korville

tuottavuusohjelmasta on tullut henkilöstön vähennys ja ulkoistamisohjelma jossa aiemmin omana työnä teetetyt työt ostetaan nyt firmoilta

samalla siitä maksetaan enemmän ja saadaanko se

edusti

poissa edusti saadaan usein vähemmän

samalla puututaan kuntien velkaantumiseen ja pidättäydytään uusista kuntien menoja lisäävistä tehtävistä ja velvoitteista

hallitus vähentää rakenneuudistuspaketilla ikäihmisten laitoshoitoa ja panostaa kotipalveluun omaishoitoon ja palveluasumiseen

arvoisa puhemies

on erittäin hyvä että edellisellä kaudella tehtiin korotuksia perusturvaan ja sitä jatketaan tällä kaudella ja tämän hallituksen toimesta ja vielä taloudellisesti tosi vaikeissa olosuhteissa

uudistuksella vauhditetaan myös vanhuspalvelulain toteutumista

palvelujen laadun turvaaminen edellyttää riittäviä voimavaroja eli rahaa pätevää henkilökuntaa sekä pätevää ammattijohtamista

suurimpana huolenaiheena on nuorten syrjäytyminen yhteiskunnasta mihin hallitus on tarttunut voimakkain eväin vuoden alussa voimaan tulleella nuorisotakuulla ja siihen kuuluvalla koulutustakuulla turvataan nuorille ja nuorille aikuisille työ koulutus tai muu vastaava paikka

myös tuloerojen liiallinen kasvu uhkaa tasa arvon toteutumista

voimme kuitenkin jokainen omilla arkielämän teoillamme ja päätöksillämme osaltamme vaikuttaa tasa arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen

minä pidän erittäin hyvänä sitä että ministeri on lähtenyt siitä vahvasta työstä että hän selvittää mikä on kuntien tilanne

siinä arvioidaan kuntien taloudellista tilannetta mahdollisuuksia tulevaisuudessa vastata kuntalaisten palvelujen tarpeeseen ja niin edelleen

hyvä osoitus tästä on uuden lastensairaalan rakentaminen jonka rahoittamiseen ovat osallistuneet lukuisat yritykset säätiöt ja yksittäiset ihmiset ympäri suomea

ensi alkuun kun ruvettiin puhumaan kunta ja palvelurakenneuudistuksesta niin tuli suurin piirtein niin kuin mielikuva että ministeriössä on tehty se uusi suomen kartta missä on uusi kuntajako piste ja kunnan päättäjillä kuntalaisilla ei olisi mahdollisuutta vaikuttaa kovinkaan paljon heidän tekemiinsä päätöksiin

on erittäin hyvä asia että myös oppositiopuolueiden edustajat ovat valmiita miettimään miten me yhdessä pääsemme tästä talousahdin

se on todella hyvä asia

ensin kaltainen

mutta sanoisin sen verran vielä näistä kuntayhtymistä että meillä on kymmenen kuntaa tehnyt jo pitkään yhteistyötä ja muun muassa kuntayhtymät hoidetaan niin että jokaiselle kunnalle annetaan joku kuntayhtymä ja he huolehtivat siitä omistajaohjauksesta ja sitten myös kuntayhtymän jäsenet käyvät niin kunnanhallituksessa kuin valtuustossa kertomassa mikä kuntayhtymän tilanne on

on erittäin hyvä uudistus että vanhuspalvelulaki tulee ja sen myötä myös varmasti mikäli tulee henkilökuntamitoitukset hoidon tasokin paranee

on jonkun verran tietysti aina puutteita ja joitain tilanteita joissa ei pystytä vastaamaan riittävästi siihen hoidon tarpeeseen mutta meillä on ammattitaitoinen henkilökunta joka tekee kentällä parhaansa

esitetyt investoinnit ovat tarpeellisia mutta myös uusien satamahankkeiden vaikutukset raja asemien liikennemääriin tulee jatkossa huomioida

arvoisa puhemies

olisin kysynyt elinsiirroista

saadaanko kaikki siirrännäiset käytettyä ja onko riittävästi laittaa tähän rahoitusta

ympäristövaliokunnan jäsenet olivat kaikki yksimielisiä siitä että avustusten rahoittamista valtion asuntorahastosta on pidettävä poikkeuksellisena ratkaisuna ja katsoi että yleisen rahoituksen tulee pitää pitää

tähän ryhdytään toisen käsittelyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena että lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on pää ltä lähetekeskustelua sisältyä valtion talousarvioon

arvoisa puhemies

lisäksi vielä edellytetään että työpaikalla on sovittu sairauspoissaolojen seurantajärjestelmä

mahdollisuus tehdä työtä on motivoivaa ja tukee myös sitä ajatusta että vaikeavammaisten osallistumista työelämään tuetaan mahdollisuuksien mukaan

mielestäni tämä on erittäin hyvä aloite ja toivon että vammaispoliittisessa ohjelmassa esitetty toimenpide ehdotus valmistuu mahdollisimman nopeasti

arvoisa puhemies

keskeisiksi painopisteiksi tässä liikennepoliittisessa selonteossa nousevat liikennejärjestelmän toimivuus ja kestävän kehityksen edistäminen

minä ymmärrän hyvin että nämä ovat ne selonteon keskeiset painopisteet ja minä tuen kyllä edustaja tynkkystä siinä että kyllä meidän pitää kantaa huoli siitä että meidän hiilidioksidipäästömme saadaan pienennettyä ja päästään siihen eun asettamaan tavoitteeseen suomen liikenteen osalta

minä ymmärrän kyllä hyvin sitten myös timon puheenvuoron siitä että kaivataan kattavampaa raideliikennettä myös itä suomeen

mutta varmasti kaikki ymmärrämme että määrärahat ovat rajalliset ja yhdellä kertaa kaikkia toiveita ei pystytä täyttämään ei edes hyvä hallitus

avoin ja ennustettavissa oleva talouspolitiikka yhdessä kannustavan ja selkeän verorakenteen kanssa luovat edellytyksiä talouskasvun saavuttamiseksi

arvoisa puhemies

tulevien vuosien haasteisiin hallitus pyrkii vastaamaan työllisyysastetta parantamalla kestävää talouskasvua vauhdittamalla verotuloja lisäämällä ja menosäästöjä toteuttamalla

sen vuoksi monet kunnat joutuvat leikkaamaan palveluita

tavoitteeseen pääsemiseksi hallitus on sitoutunut toteuttamaan valtion tuloihin ja menoihin kohdistuvia sopeutustoimia sekä uudistamaan talouden rakenteita

edustajat virtanen ja kankaanniemi nostivat erittäin tärkeän asian esiin eli terveyserojen kasvun suomessa

tiedetään hyvin että parempituloiset saavat enemmän palveluita kuin pienempituloiset ja sairaammat ihmiset

arvoisa ministeri kysyn nyt uudemman kerran mitä konkreettisia toimia hallitus aikoo tehdä jotta kunnat pystyisivät leikkausten sijaan parantamaan vanhuspalveluitaan

tämä on suuri ongelma

se myös syö aika paljon voimavaroja tästä yhteiskunnasta jos me emme pidä kaikkien terveydestä huolta eikä kaikista huolehdita

arvoisa puhemies

sen takia on ensiarvoisen tärkeää että perusterveydenhuoltoa vahvistetaan ja se vaatii sitten myös valtiolta panostuksia

monissa kunnissa on laadittu hyviä ohjelmia joissa moniammatillisella tiimillä saadaan nuoret ohjattua työhön opiskelupaikkaan työpajatoimintaan tai muuhun aktiviteettiin

avainasemassa on terveyden ja toimintakyvyn edistäminen ja ennakoiva ylläpitäminen

ravitsemus ja liikuntaneuvonta toimiva kotipalvelu sujuva hoitoonpääsy ja nopea ja tehokas kuntoutus ovat asioita jotka maksavat itse itsensä

nyt kehyksessä kohdennetaan lisärahoitusta myös nuorten oppisopimuskoulutukseen työssäoppimisen kehittämiseen sekä ammatilliseen peruskoulutukseen

myös työn ja perheen yhteensovittamiseksi on tehty hyviä toimenpiteitä

tarvitsemme ikäihmisinäkin sosiaalisia kontakteja aikaa toisillemme naurua ja mielekästä tekemistä

aivan ensimmäiseksi on kuitenkin huolehdittava siitä että ne vanhukset jotka ovat nyt laitoksissa tai ohenevan kotipalvelun varassa saavat riittävästi hoivaa eivätkä kuntien talousvaikeudet kohdistu heidän palveluihinsa

erityisesti vuokra asuntojen korkea kysyntä sekä asuntojen käyttö ja rakennuskustannusten nousupaineet ovat olleet uhkana hintakehityksen jatkumiselle myös tulevaisuudessa

me sosialidemokraatit edellytämme että hallitus valmistelee pikaisesti vanhusten hyvän hoidon turvaavan vanhustenhoitolain sekä varaa kunnille sen toteuttamiseen riittävästi rahaa

jaskari otti tuossa aiemmin esille sen että rakenteita ja uudistuksia pitäisi tehdä sosiaali ja terveydenhuollossa mutta se vaan on niin että uudistuksia on tehty pitkään

hallituksen puolivälitarkastelussa päätetyn asuntopoliittisen uudistuspaketin tukitoimet on päätetty suunnata kasvukeskusten kohtuuhintaisen vuokra asuntorakentamisen lisäämiseen sekä erityistä tukea tarvitsevien asunto olojen kehittämiseen

asuntotuotannon lisäämisen ohella on kohdennettava lisärahoitusta myös liikenteen pullonkaulojen poistamiseen

sen jälkeen ruvettiin vielä lisäämään avohoitopainotteisia palveluja rakennettiin raha automaattiyhdistyksen tuella palvelutaloja ja niitä saatiinkin aika hyvin ympäri suomenmaata

otan esimerkiksi koskenmäen liikenneympyrän kaksikaistaistamisen josta olen tehnyt talousarvioaloitteen

sen jälkeen tuli sääntöjä ja raha automaattiyhdistyksellä ei ollut enää mahdollisuutta rahoittaa kuntien palvelutaloja

arvoisa puhemies

olen liikenne ja viestintävaliokunnassa ja me olemme myös siellä asiaa käsitelleet ja ajatelleet että se saattaisi olla hyvä ratkaisu jotta saataisiin liikenneinvestointeja vähän nopeammin liikkeelle

sen jälkeen ruvettiin puhumaan paljon ennalta ehkäisevästä työstä ja kuntouttavasta työotteesta ja terveyden ja sosiaalihuolto kävi läpi monen monta erilaista projektia

tällä hetkellä on varmaan semmoinen vaihe että haluttaisiin hetkeksi pysähtyä tähän hetkeen ja istua aloillaan miettiä mikä on se tuleva suunta mihin pitää lähteä

minusta on ollut mukava kuunnella tänä iltana näitä kansanedustajien puheita niin hallituspuolueiden kuin myös opposition puolelta

jotensakin pikkuisen kaivataan varmaan siellä työelämässä sitä rauhoittumista ja miettimistä ja myös sitä että pystytään käyttämään se oma osaaminen työyhteisön ja asiakkaiden parhaaksi

onko mahdollisuus maankäytön liikenteen ja asumisen osalta järjestää enemmän tehtäviä maakuntaliitoille ja järjestää sitä myötä seutuhallintoa uudestaan

hallituksen esityksessä ehdotetaan että jo ensi vuoden alusta luovutaan kuorma autovetoisen e luokan ajoneuvoyhdistelmän ja linja auton kuljettajan yläikärajasta

julkinen talous on pysynyt alijäämäisenä pitkään jatkuneen heikon suhdannetilanteen vuoksi

ikäsidonnaisten menojen kasvu heikentää julkisen talouden rakenteellista rahoitusasemaa niin että tämänhetkisellä veroasteella muodostuvat julkisen talouden tulot eivät riitä kattamaan julkisen talouden menoja

lainmuutokseen sisältyy myös esitys siitä että ajo oikeuden haltija joutuisi hankkimaan uuden lääkärintodistuksen kahden vuoden välein

keskeisiä uudistuksia ovat kuntatalouden tasapainottaminen eläkeuudistus ja rakenteellisen työttömyyden alentaminen sote uudistus sekä tuotantopotentiaalin nostaminen

rakenteellisten uudistusten lisäksi on välttämätöntä huolehtia myös talouden kasvua vauhdittavista toimista

on tehtävä panostuksia kasvuun työllisyyteen ja kotimaisen ostovoiman tukemiseen keinoina kilpailukyvyn parantamiseen kotimaisten investointien edistämiseen kannustinloukkujen purkamiseen sekä työnteon kannustavuuden lisäämiseen

arvoisa puhemies